itse olisin odottanut että kun kerran perusväylänpitoon tällaista talousarvioesityksen täydentämistä on niin sinne olisi lisätty heti suoraan lisärahoitusta koska kaikki tiedämme että se rahoitusmäärä minkä talousarvioesitykseen hallitus on esittänyt ei tule riittämään mihinkään koska siinä ei ole kuluvalle vuodelle käsitykseni mukaan juuri minkäänlaista lisäystä

ja tietysti täytyy sanoa että toivo jää elämään siitä että valtiovarainvaliokunnassa kuitenkin päästäisiin sellaiseen sopimukseen että perustienpitoon saataisiin jonkin verran korotusta koska tiepääoma syödään joka vuosi valitettavasti

arvoisa herra puhemies

nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallituksen lakiesitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta on herättänyt harvinaisen kiivaan keskustelun niin puolesta kuin vastaan niin täällä eduskunnassa kuin julkisessa sanassakin

lakiesitystä on sen käsittelyn yhteydessä varsin yleisesti alettu kutsua lex nokiaksi

erikoista tässä on ollut se että viime aikoina on aina aika ajoin tullut julkisuuteen mielestäni aika erikoisia piirteitä lain valmistelusta

viimeksi eilen julkisuuteen tulleet uutiset saivat ainakin minut lievän hämmennyksen valtaan

tällä tarkoitan elinkeinoelämän keskusliitosta lähetetyksi väitettyä sähköpostia akavalaiselle vaikuttajalle

julkisuudessa ollut sanamuoto yllätti ainakin minut suorasukaisuudellaan

en osaa arvioida viestin painostusastetta kun en ole ollut mukana tuon tason ammattiyhdistysliikkeessä mutta aika raflaavaa kielenkäyttöä se ainakin minun mielestäni oli

painostuksista ja muista valmisteluun liittyvistä seikoista en osaa arvioida mitään mutta kyllä tämä nyt ainakin aika erikoisen kuvan antaa käsittelyssä olevan lain valmistelusta kun ottaa huomioon sen että entinen oikeuskansleri paavo nikulakin oli pitänyt silloista lakiesitystä kansalaisten perusoikeuksien kannalta arveluttavana ja sen millä tavoin sen jälkeen virkamiesten toimesta lakiesitystä on alettu viedä eteenpäin

mielenkiinnolla odotan tuleekohan tämän lain valmistelusta vielä julkisuuteen jokin yllättävä paperi josta saamme lisätietoa tämän lakiehdotuksen taustoista eli tilaamatta joku faksi voi jonnekin pian ilmestyä

lain mahdollisesta perustuslainvastaisuudesta on esitetty monenlaisia tulkintoja

monet niin sanotut perustuslakiasiantuntijat ovat arvostelleet lakiesitystä siitä että se puuttuu liiaksi kansalaisten perusoikeuksiin ja on siten perustuslakimme vastainen

lakiesitysten perustuslainmukaisuuden meillä tulkitsee yksinomaan eduskunnan perustuslakivaliokunta

sen lausunto on yksimielinen ja siinä todetaan ykskantaan että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä

täytyy vain toivoa ettei ole käynyt niin kuin eräs valtiosääntöasiantuntijamme on julkisuudessa todennut että nokia selätti suomen perustuslain

tähän lakiesitykseen liittyy mielestäni myös sellainen erityispiirre jota en muista aikaisemmin olleen että keskusrikospoliisi tulee julkisuuteen sillä tavoin kuin tämän lakiesityksen kohdalla on tapahtunut

krpn apulaispäällikön mukaan hyväksyttynä tämä käsittelyssä oleva laki sotkisi täysin viranomaisten ja yksityisten roolin

varsin erikoista oli myös se että lain perusteella viestintävirasto ja tietosuojavaltuutettu voisivat luovuttaa sähköpostitietoja ulkomaalaisille viranomaisille mutta eivät suomen poliisille

rajamäki tämä olisikin mielenkiintoista tietää koska tältä osin krpn apulaispäällikkö oli ilmoittanut että krp on tätä mieltä ja mikä on sitten sisäministeriön ja ministerin kanta

mielestäni lakiesitys on liikenne ja viestintävaliokunnan tarkennustenkin jälkeen liian tulkinnanvarainen ja sillä tavoin kansalaisten perusoikeuksiin puuttuva että se tulisi hylätä asian toisessa käsittelyssä

kaltiokumpu oli aktiivinen tässä joitakin aikoja sitten ja sai erittäin laajaa kannatusta tässä salissa

nyt on ainakin turha väittää sitä että tällaisella lakialoitteella ei ole mitään merkitystä eli tässä on kiitettävästi huomioitu nimenomaan se seikka ja se kannustaa varmasti nykyisiä ja uusia kansanedustajia tekemään perusteltuja lakialoitteita koska kun ne menevät ministeriöön silloin huomioidaan edustajien tahto

ihan lyhyesti

itsekin olen tehnyt kirjallisia kysymyksiä nimenomaan työttömien sopimuspalokuntalaisten korvausasiasta ja on hyvä että se on huomioitu sillä tavoin että tätä asiaa nyt ainakin selvitetään ja mahdollisesti viedään eteenpäin

kaltiokumpu äsken totesi nimenomaan silloin kun on vakituisessa työssä ja työnantaja saattaa menettää työpanosta aika paljon toivoisin että valiokunnassa asiaan kiinnitettäisiin huomiota ja pohdittaisiin sitä tilannetta löytyisikö siihen jonkinlainen parannuskeino

kun on kuunnellut pääministerin ja valtiovarainministerin perusteluja nyt käsittelyssä olevalle tiedonannolle ovat palautuneet mieleen ne perustelut joita annettiin niin sanotun kreikka paketin yhteydessä

perusteluina on mainittu suomen kansalaisten ja kansakunnan edut jotka parhaiten voidaan turvata hyväksymällä nyt irlannille annettavaksi esitetty lainoitustakaus

erikoista tässä irlanti episodissa on mielestäni ollut myös se ettei noiden suomelle tulevien takausvastuiden määrää ole oikein osattu määritellä

tiedonannossa on monin eri perustein selvitetty miksi vakuuksia ei haluta vaatia

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan komissio on erityisesti tuonut esiin sen että esimerkiksi lainojen vakuuksien vaatiminen tuo monenlaisia juridisia ongelmia ja että vakuuksien mahdollinen periminen olisi käytännössä mahdotonta

lopulta tilanne johti siihen että valtio ei voinut päästää yhtäkään pankkia konkurssiin koska valtio ei olisi pystynyt vastaamaan takauksestaan

lisäksi irlanti näyttää pääomittaneen pankkeja valtion varoista

valtio omistaakin nykyisin koko pankin

arvoisa puhemies

muun muassa pääministeri on julkisuudessa kertonut kuinka merkittävää ja tervetullutta on se että jopa euroalueen ulkopuolisia maita on tulossa irlannin lainoittamiseen

kun lukee tiedonantoa voi ymmärtää näiden maiden päätöksen

eli tässä paketissa on kyse lähinnä saksalaisten ranskalaisten brittiläisten pankkiirien pelastamisesta

nyt on suuri vaara että seuraavana ovat pelastusvuorossa eli eun rahoitustukiasiakkaiksi tulossa portugali espanja italia ja unkari

kuinka voidaan ajatella että meidän velvollisuutenamme on osallistua eri maiden pelastamiseen kun ensin on rahat hassattu ja hummattu sekä pankit ovat ensin käärineet muhkeat voitot kovine korkoineen kun itse säästämme itsemme lähes hengiltä

arvoisa puhemies

mielestäni suomen ei pidä missään nimessä lähteä takaamaan suunniteltuja irlannin lainoja kun ei edes minkäänlaisia vakuuksia takauksille ole saatu

arvoisa herra puhemies

ajattelin käyttää pienen puheenvuoron paikaltani mutta ed

kyllä edellisen organisaatiouudistuksen jälkeen jo ainakin meidän alueellamme poliisit ovat todenneet että nyt mentiin metsään

nyt kun alue tulee vielä suuremmaksi niin vielä suurempi ongelma on nimenomaan paikallistuntemuksen osalta koska kun ihminen soittaa hädän hetkellä niin monta kertaa ei muista edes osoitetta vaan kuvailee missä on

pulliaisen puheenvuoro herätti joitakin kysymyksiä joten ehkä en olisi kahteen minuuttiin ehtinyt tuoda omaa näkemystäni esille

arvoisa puhemies

minä hämmästelen

tällä hetkellä ei välineistöä ole alioikeuksissa mutta toisaalta on todettava se että tämän vuoden alussa tuomiopiirejä yhdistettiin keskitettiin käräjäpaikkoja lopetettiin vähennettiin

pulliainen oli käsitykseni mukaan ministeriöstä saanut

mutta vielä suurempaa keskittymistä ilmeisesti ministeriössä halutaan ja on mitä ilmeisimmin ollut suunnitteillakin mutta viimeinen uudistus nyt ei niin kovin radikaali loppujen lopuksi sitten ollut

joillakin paikkakunnilla vielä säilytettiin käräjäpaikkoja lähinnä sen johdosta että asianosaisille asianomistajille ja todistajille ei tulisi turhia kustannuksia kun julkista liikennettäkään ei ole käytettävissä

arvoisa herra puhemies

lääninhallitusten annettua äskettäin vastauksensa eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntöön joka koski ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten hoidon valvontaa nousi vanhusten asia jälleen otsikoihin

mutta herra puhemies itse näkisin kyllä tämän vastalauseen mukaisen käytännön erittäin tarpeelliseksi myös nimenomaan jouduttamaan oikeuskäsittelyä hovioikeuskäsittelyä

toki tämä hallituksen esitys ja valiokunnan mietinnössä oleva valiokunnan enemmistön kanta tästä muutoksenhaun rajaamisesta edesauttaa varmasti sitä käytäntöä mihin suuntaan käsitykseni mukaan sekä hovioikeuden jäsenet että syyttäjät haluavat asian menevän

näin ainakin voi päätellä niistä vastauksista joita lääninhallitukset ovat antaneet oikeusasiamiehen maaliskuun lopussa tekemään selvityspyyntöön

näyttää siltä että vanhustenhoidossa eivät kauttaaltaan toteudu perustuslakimme takaamat perusoikeudet joiden mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali ja terveyspalvelut sekä yhdenvertainen kohtelu lain edessä

mutta ainakin ne syyttäjät joitten kanssa olen keskustellut ovat olleet kovin turhautuneita siihen että todistajia turhaan juoksutetaan hovioikeuksissa niin kuin täällä todettiin oliko ed

väli suomen sanomalehdissä oli noin vuosi sitten sivun mittainen artikkeli erään jutun käsittelystä

on mainintoja liiallisesta lääkitsemisestä riittämättömästä vaippojen vaihtamisesta puutteesta ravinnon saannissa liikkumisrajoituksista ja vähäisestä ulkoilusta

siinä oli haastateltu todistajaa ja asianomistajaa joita oli juoksutettu en muista tarkalleen kuinka monta kertaa oikeuteen kun vastaajia ei ollut tullut ja sitten vielä vaasan hovioikeuteen

kyseessä oli jostakin keski suomesta pieneltä paikkakunnalta oleva henkilö joka oli ollut todistamassa jotakin pahoinpitelyä ja hän totesi että tämän jälkeen hän ei näe enää koskaan mitään

kun säästösyistä ei usein edes palkata sijaisia on kierre valmis

valvontaa ei myöskään ole voitu tehdä riittävästi vähäisten resurssien johdosta

tämä vaara on olemassa silloin jos pitkän ajan jälkeen pienissäkin jutuissa muutoksenhakua halutaan käyttää saattaa olla että tällainen todistajien ilmaantuminen vähenee ja myöskin on myönnettävä se että asianomistajien halukkuus tehdä ilmoitus tapahtuneesta rikoksesta kyllä vähenee ja silloin tietysti tilastoja saadaan kaunisteltua tältäkin osin

vanhustenhoidon osalta lainsäädäntö on hajanaista ja puutteellista eikä informaatio ohjeistus ole tuonut toivottua tulosta

täällä on useammassa puheenvuorossa viitattu eläinsuojeluasetukseen

minun mielestäni silloin kun kuva tai äänitallenteet otettaisiin alioikeudessa hovioikeuden jäsenet jos se valitus menee sinne ja muutoksenhaku on vireillä ja silloin sujut joiden jäsenet voisivat periaatteessa katsoa sen nauhan ja silloin päätellä onko mitään tarvetta mahdollisesti lisäkysymysten esittämiseen sen perusteella myöskin sitten mitä valitusasiakirjoissa on esitetty

viitaten ministeri risikon keskustelussa mainitsemaan kannanottoon toteaisin että kyllä minunkin mielestäni toki vanhusten tahtotila ulkoiluttamisessa pitää huomioida mutta kuitenkin haluan viitata nimenomaan lainsäädäntötasoon kun puhutaan eläimistä ja vangeista ulkoiluttamisen suhteen

uskoisin näin että paljon uutta ei hovioikeudessa useinkaan enää ainakaan normaalijutuissa pienehköissä jutuissa tule esiin

tämän perusteella hämmästelen sitä jos tilanne on ollut näin mitä täällä valiokunnan jäsenet ovat kertoneet

hallitus on toki ohjelmassaan luvannut turvata vanhusväestölle oikeuden hyvään hoitoon

itse en ole valiokunnan jäsen joten en tiedä mitkä ovat sitten käsittelyn aikana olleitten asiantuntijoitten kannanotot mutta tunnen jollakin tavoin professori lappalaisen joka on perehtynyt jo parisenkymmentä vuotta sitten prosessioikeuteen

mitään todella konkreettista parannusta ei valitettavasti ole tapahtunut ja hallitus on sysännyt vanhustenhoito ongelman kuntien harteille jotka taistelevat muutenkin talousongelmien kanssa

meillä on varmasti varaa hoitaa itsenäisyytemme taanneille ja hyvinvointimme rakentaneille uurastajille hyvä ja kunnioitettu vanhuus

onneksi ylin laillisuusvalvoja eduskunnan oikeusasiamies on nyt puuttunut tähän vakavaan ongelmaan

pulliaiselle antaneet eivät ole jostakin periaatteellisesta syystä sitten halunneet nähdä ihan sillä tavoin kuin tässä vastalauseessa on esitetty

ehkäpä hallituksen ja hallituspuolueiden kansanedustajien suunnalla alkaa vihdoin löytyä todellista tahtoa nopeaan tilanteen korjaamiseen vaikka nyt sitten niin sanotun pakko

toivoisin vaan sitä että se lausunto ja kannanotto eivät perustuisi siihen että tämä lakialoite on tehty oppositiossa olevan kansanedustajan toimesta

edustaja

tietysti voi yhtyä siihen mitä kollegat täällä ovat aikaisemmin sanoneet ja antaa tunnustusta ministeri risikolle että hän on tuonut tämä hallituksen esityksen nyt käsittelyyn

ymmärsin sillä tavoin että tätä pyritään viemään tässä talossa eteenpäin erittäin nopealla käsittelyllä että saataisiin se pikaisesti voimaan

mutta meillä niin kuin täällä on käynyt ilmi viranomaiskäytännössä on katsottu että esimerkiksi tämä nyt hallituksen esityksessä mainittu mdpv ja muut samankaltaiset huumausaineet pitäisi ensiksikin kieltää kansainvälisissä yleissopimuksissa jolloin niiden hallussapito ja levittäminen voitaisiin suomessa kriminalisoida huumausainerikoksina

tilanne on siis nykyisellään se että suomi ei käytännössä itse luokittele aineita huumeiksi vaan päätökset tehdään esimerkiksi eussa tai ykssa ja tähän menee yleensä sitten aina muutamia vuosia vaikka on todettu että ne ovat markkinoilla leviämässä

arvoisa puhemies

minun mielestäni tämä hallituksen esitys on perusteltu ja hyvä ja minun mielestäni yksi välivaihe koska ainakin etelä ja keski pohjanmaalla ja osin keski suomessa on viime vuosina ollut suuria tuhoalueita ruskomäntypistiäisten osalta tuhansia hehtaareita

kyseisessä lainkohdassa mainitaan esimerkiksi khat kasvi jota ei ole kansainvälisesti luokiteltu tällä hetkellä huumausaineluettelossa

ja kun on yritetty saada lentoruiskutusta sinne ensiksi valtion varoin taikka sitten metsänomistajan toimesta niin on vedottu siihen että lainsäädäntö ei sitä mahdollista

nyt on hyvä siltä osin että tämä mahdollistetaan ja tietysti toivottavaa on se että valtiovalta jossakin vaiheessa varaisi rahoitusta siihen koska kuitenkin lain perusteluissa todetaan että ruskomäntypistiäisen kohdalla valtion linjana on ollut se että lentolevitykseen ryhdytään kun puusto on vaarassa kuolla laajalta alueelta

on hyvä että tämä hallituksen esitys on nyt tullut tänne ja täytyy toivoa että tämä pystyisi estämään niitä mahdollisia kuolemantapauksia joita on ainakin lehtitietojen mukaan epäilty tapahtuneen muun muassa ministerin kotikaupungissa

meidän alueellamme tosiaan tuhansia hehtaareita on kahtena viime kesänä ollut tämän ruskomäntypistiäisen syönnin kohteena jos näin voi sanoa

olen tehnyt tästä asiasta myöskin kirjallisen kysymyksen tämän vuoden puolella tietämättä siitä että ed

tämä on tietysti vähän kohtuutonta yksittäiselle maanomistajalle mutta hyvä välivaihe joka tapauksessa tämä hallituksen esitys on päätynyt voi myös nostoyritys vastaisi alentamaan valiokuntaan

itselleni kun silmäilin tätä esitystä tuli mieleen vaan se että ollaankohan suomessa pikkuhiljaa menemässä jenkkiläiseen tyyliin että yksityinen turvallisuusala hoitaa sisäisen turvallisuuden ja poliisien resursseja heikennetään koko ajan

hakola oli suurin piirtein samoihin aikoihin tehnyt oman tiedustelunsa

päivänä kirjallisen kysymyksen ja ministeri on asiallisesti vastannut tehtyyn kysymykseen ja todennut nimenomaan sen että vaihtoehtoisina lainsäädännöllisinä toimina ovat huumausainelain täydentäminen tai erillislain säätäminen ja ilmoittanut että tässä yhteydessä seurataan muiden eu maiden käytäntöjä asiassa

minun mielestäni se on vaarallinen kehitys ja toivoisin että jo tämän ensimmäisen osauudistuksen yhteydessä hallintovaliokunnassa otetaan kantaa nimenomaan siihen että ei kaikkia voi siirtää yksityiselle turvallisuuspalvelupuolelle

nyt kun tänään on käsittelyssä lähetekeskustelussa tämän sisältöinen laki niin mitä ilmeisimmin ministeri risikko on pannut vauhtia myöskin ministeriöön eli on voitu tehdä tämä hallituksen esitys joka sisältää oikeastaan vain tämän yhden minulle vaikean sanan lisäämisen d kohtaan jonka ed

joululle pr valiokunta antaa claus

akaan penttilä täällä lausui

arvoisa puhemies

toivon mukaan tämä saadaan valmiiksi ennen kesätaukoa ja että myöskin mitä ministeri omassa puheenvuorossaan totesi saataisiin sellainen lainsäädäntö että asetuksella voitaisiin näitä määritellä koska tilanne on se että mitä ilmeisimmin uusia huumausaineversioita koko ajan kehitellään niitä tulee markkinoille

tällä tavoin ne voitaisiin nopeasti kriminalisoida ja pyrkiä ainakin ennalta estävästi vaikuttamaan niitten leviämiseen

arvoisa herra puhemies

miettikää sitä kyllä siinä tulisi vaasan vaalipiirin perustienpitoonkin monenlaisia kohteita

arvoisa ed

kaltiokumpu pekka